tämä pitäisi tehdä ei niin että nyt ollaan tekemässä tampereen ja helsingin välillä jo neljättä raideparia ne ovat muutenkin tukossa vaan nyt pitäisi katsoa uusi pohjoinenetelä suunta ja tulevat uudet alueet sitten

aasian lennot ovat luku erikseen ja sieltä tietenkin rahaa tulee ja niitäkin pitää lentää mutta kun katsoo eri maiden taakanjakoa toivottavasti siellä on

lähtikö sinne lentokoneeseen nyt viisaita miehiä tätä asiaa puolustamaan siellä kööpenhaminassa ettei nyt ihan ikään kuin pudottaisi kelkasta

arvoisa puhemies

tämä on tietenkin toisaalta hyvä asia että näin tehdään mutta tässä annetaan nyt sitten verohelpotuksia elikkä veroporkkanoita

pienituloiset ihmiset eivät tästä hyödy joten tämä on hyvätuloisten ihmisten veroratkaisu

täällä on tänäänkin keskusteltu että hyväosaisia pitäisi ruveta nyt lisäverottamaan eikä niitä verohelpotuksia antamaan

tässä niitä nyt annetaan

siellä tuli sitten vastalause tästä ja tuottaa itse myös naiskaksi ylittää kaksi hylkäysehdotusta

esitän nyt että tämä lakiesitys hylätään

arvoisa puhemies

täällä valtiovarainministeri katainen on kovin kertonut että tämä budjetti suosii pienituloisia ihmisiä ja veronalennukset nyt tehdään sitten kysynnän lisäämiseksi

arvoisa ministeri kyllä pienituloinenkin ihminen kulutusta lisää jos hänelle annetaan rahaa mutta tässä budjetissa näin ei tehdä vaikka te muuta väitätte

ainoa vaan siinä on se niin kuin täällä todettiin että ulkolaiset yritykset nyt sitten hyödyntävät suomalaisia mineraaleja kanadalaiset ja australialaiset ja unohdettiin silloin kun laskettiin outokumpu omille teilleen mitä varten se yritys on perustettu

olisi tässä nyt voinut vaikka taitettua indeksiä korjata mitä eläkeläisjärjestöt ovat käyneet täälläkin vaatimassa että he pysyisivät siinä vauhdissa mukana ettei se ero koko ajan kasvaisi

nyt sitten talvivaaran sinkki viedään saksaan jalostettavaksi ja venäjälle viedään mineraaleja jalostettavaksi ja näin niin että kyllähän tässä tuntuu siltä että tässä ovat monet hallitukset nyt nukkuneet taas prinsessa ruususen unta

te sanoitte että tämä on pienituloisia suosiva mutta kumminkin on niin niin kuin täällä on todettu jo aikaisemminkin että kellä on suuremmat tulot sillä on suuremmat verohelpotukset

luultiin että suomi on köyhä ja siksi jää mutta ulkomailta tultiin tänne todistamaan että kyllä täällä on aarteita maaperässä

siellä ilokellareissa eduskuntakin varsinkin tuossa pääsiäisen seudulla kokoontui että voitaisiin pitää siellä eduskunnan täysistuntokin että kyllä ne ovat suosittuja ne ravintolatkin

minun mielestäni ed

niiden ekologinen jalanjälki on aika vähäinen niillä on omat jätevesi ja muut asiat

sitten kun sanotaan että se on laho ja sillä tavalla se hirsirakennus niin valtion pitää auttaa sitä yrittäjää että hän pystyy siellä järjestämään että palveluitakin siellä on ei se ihan sillä tavalla voi olla että ei ole palveluita alueella

täällä aikaisemmin päivällä ed

toivottavasti tuleva hallitus on parempi ja kohtelee köyhiä ja huono osaisia paremmin

arvoisa puhemies

heinäluoma otti tärkeän asian esille että eu on ajamassa suomen lentoliikennettä vaikeuksiin

se pitää paikkansa

viime kaudella olin liikenne ja viestintävaliokunnassa ja silloin jo finnairilta viestitettiin että kun suomi on menestynyt lentoreittien sopimisessa kiinan ja intian kanssa paremmin kuin monet muut eu maat niin eu sitten kertoo että hei niiden kautta nämä hoidetaan eikä suomen kautta

koko ajan viikosta toiseen ja vuodesta toiseen on huonoja kulkuyhteyksiä ja ihmiset eivät pääse kulkemaan ja siitä syystä että siellä on leikattu näitä määrärahoja

ne eivät ole näiden laitosten ratahallinnon sen paremmin kuin vrnkään syytä vaan niitä määrärahoja on leikattu niin paljon että niitä ei pystytä pitämään

jotenkin tuntuu nyt siltä että tässä ollaan taas eussa mallioppilaita ja tehdään mitä ne suuret maat käskyttävät siellä

puolustusministeri hoitaa valtion omistajaohjausta ja valtionyhtiöitä mutta eihän nyt ole sotatila että olisi semmoista kiirettä ettei näitäkin asioita voisi hoitaa

kun talousvaliokunnassa kävi rakennusliitosta asiantuntija antamassa selontekoa tästä niin kertoi että se ei ole harmaata taloutta rakennusalalla se on rikollista taloutta ja pitää niin kuin tästä näkökulmasta sitä katsoa

helsingissäkään ei kuulemma ole kunnolla yhtään rakennustyömaata jossa ei olisi harmaa talous ja rikollinen talous vallannut aluetta ja suomalaiset rakentajat joutuvat olemaan työttömänä

hallitushan on ulkoistanut veronkorotukset kunnille

sehän nostaa vuokria ja asumiskustannuksia ja jos te jotain köyhille annatte niin tätä myötä leikataan

täällä ed

metsäteollisuuden olosuhteita pitäisi nyt parantaa muun muassa sähköveron osalta poistaa se mikä ruotsissakin on poistettu

ministeri kertoi että tämä ei nosta hintoja tämä kauppojen aukiolon laajentaminen

muun muassa kun lehtihaastattelussa oli lidlin kauppaketjun maapäällikkö hän kertoi että vastustaa kauppojen aukiolon vapauttamista ja että se lisää kustannuksia ja hän ilmoitti että ne tullaan siirtämään hintoihin

kaupan yhteiskunnallinen tehokkuus laskee tällä päätöksellä kun kauppaneitejä pannaan pimeässä päivystämään josko joku asiakas tulisi vai tuleeko ovesta arvaamaton humalainen tai narkomaani

vastustan kauppojen aukiolon vapauttamista mutta sitä vastustavat myös suurten kauppakeskusten torpparit eli pienet liikkeet

näitten putiikkien ja myymälöitten liitto epäilee aiheellisesti että ei auta vaikka lailla ja asetuksella kielletään vaatimasta näitten pidennettyjä aukioloja marketeissa

herra puhemies

kun nyt tässä uusiutuvan energian paketissa puun käyttö lisääntyy huomattavasti jopa puolet käytetään puuta niin miten se sieltä metsästä otetaan ja metsäautotiet ja nämä

mutta nyt pitäisi valmistautua siihen että näillä nykyisillä keinoilla ja opeilla siinä on logistiikka ja monia muita asioita ja alempiasteinen tieverkko pitää pistää ihan erilaiseen kuntoon ja sinne satsata näillä opeilla ei kyllä pärjätä

arvoisa puhemies

täällä on vähemmälle jäänyt tämä globaali päästökauppa ja se miten siinä onnistutaan

pulliainen täällä jo totesi että tämä hallitus on parempiosaisten hallitus ja tuloerot ovat kasvaneet tämän hallituksen aikaan

samoiten ansiokkaan puheenvuoron piti ed

täällä ed

pahaa pelkään että jos ei tätä yhteistyötä saada käyntiin maailmanlaajuisesti ja venäjää myös siihen mukaan niin tässä ei tulla onnistumaan vaan voi olla niin että me säästämme itsemme hengiltä

tässä nyt tulee turkistuottajille ja poronhoitajille lomapäiviä ja näitä kokeiluita

jos tuo yksityissektori voimakkaasti kasvaa ja julkista puolta heikennetään niin tulee sellainen yövartioyhteiskunta että siihen en haluaisi

epäilen myös sitä kun on nämä taloudelliset vaikeudet nyt ja maailmanlaajuinen taantuma ja siellä on venäjällä ja saksalla ja kiinalla ja näillä intialla mittavat kivihiilivarannot että näinköhän ne rupeavat muuhun investoimaan kun näitä polttelevat rauhassa

lisätalousarviokäsittelyssä otetaan kantaa maan taloudelliseen tilanteeseen ja tätäkin arvioidaan näissä keskusteluissa

ihmetyttää että kun maaseudulla on puutetta työstä niin eikö se voisiko sanoa näin työ kelpaa sitten vai mikä siinä on että jos on maatiloilla ja turkistarhoilla nuoria he eivät jää sinne sitten lomittamaan koska se on heille tuttua työtä

täällä ed

näitä keskusteluja minun mielestäni eun pitäisi olla paljon aktiivisempi käymään ja jopa painostamaan näissä asioissa

nyt tämä rapauttaa julkista puolta

kyllä minun mielestä siellä on otettu ja minun mielestäni tämä hallituksen esitys tukee nimenomaan vientiteollisuutta ja vientiä

toki tietenkin tiennäyttäjänäkin pitää olla

tiusanen joka on terveysalan ammattilainen kertoo että lääkäreitä ja hoitajia lähtee yksityiselle puolelle ja ei ole sitten siellä

skinnari otti esille tämän kun pikkukauppiailta vietiin se viimeinenkin vapaapäivä pois että sunnuntaina pitää olla ja siellä varmasti paineet myös kasvavat jaksaako olla seitsemää päivää viikossa siellä ettei ole vapaapäivää

se pelaa hyvin siellä yksityisellä puolella siellä on maksukykyisiä ihmisiä ja lääkärit käyvät sitten keskussairaaloista vielä siellä tekemässä toista tiliä ja kohdellaan ihmisiä niin kuin kuuluisi kohdella julkisellakin puolella mutta näin ei tapahdu

me pelaamme myös suomessa sitä peliä jääkö energiaa paljon käyttävä teollisuus ja teollisuus ylipäätänsä suomeen

se on ihan oikein että uusiutuvaakin energiaa kehitellään

siitä on niin metsä kuin metalliteollisuuskin useamman kerran kertonut että he haluavat tietää saako sähköä suomesta minkä hintaista se on ja minkälaisia investointeja tehdään

ainakin kotikaupungissani jyväskylässä on hyvin vähän päätoimisia yksityislääkäreitä mutta lähes kaikki keskussairaalan lääkärit käyvät siellä yksityisellä puolella

pahaa pelkään myös niin kuin sanoin että vaikka se on hyvä esitys onko se riittävä tälle teollisuudelle että se pysyy täällä suomessa

tässä vaan kysymys kuuluu jääkö nyt sitten kovin paljon rahaa muuhun

heillä on voi sanoa taskulaskin aivojen tilalla

sairaanhoitoon ja vanhusten hoitoon ja näihin tieratkaisuihin jos energiaratkaisut tulevat älyttömän kalliiksi suomelle

ja vielä tämä

tehdään sillä lailla että on selvä yksityinen puoli eikä kelamaksuja eikä valtion verorahoja sinne käytetä

saksassa on hieman parempi

ei voi olla niin että siitä joku maa hyötyy

tokihan tässä tietenkin meidän valtion omistama fortumkin on nostamassa hintoja ja se nimenomaan kuluttajahintoja nostaa

mutta myös yrityksiä jotka käyttävät ilmastoystävällistä energiaa kuten vesi tuuli ja ydinvoimaa pitäisi palkita myös näissä päästökauppamarkkinoissa jopa vapauttaa näistä jos tällaisessa on mukana että käyttää tällaisia päästöttömiä lähteitä

voi olla ministeri pekkarinen tässä jossain vaiheessa väläytteli että jos fortumia ei saa kuriin niin voidaan perustaa suomeen vaikka uusi voimayhtiö joka nyt on sitten hallituksen ja eduskunnan alainen eikä joku pörssiyhtiö kun siihen vedotaan aina että fortumia ei saada kuriin oli minkä värinen ministeri sillä paikalla sitten hyvänsä

väitän että varmaan suomessa jos silloin olisi teollisuus tiennyt mikä on energiaratkaisu ja näin niin monet investoinnit miljardi investoinnit olisi voitu ehkä sijoittaa suomeen

mutta kun oli epävarmuus niin niitä on voitu tästä syystä viedä muuallekin ja siellä silloiset jotka vastustivat ovat siinä mielessä myös vastuussa näistä asioista

tuleva kööpenhaminan ilmastokokous on suuri mahdollisuus sopia kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisestä

suomessa on kiinnitettävä huomiota myös turpeeseen ja pitäisi turpeesta tehdä biodieseliä niin kuin täällä on todettu ja samoiten on tämä pellettivaihtoehto

positiivisia merkkejä on ollut kuitenkin luettavissa barack obaman puheista mutta epäselvää on tuleeko hän olemaan paikalla kun päätöksistä pitää päättää

myös kiina on erittäin tärkeä tekijä neuvotteluissa ja myös kiinan tulee lähteä mukaan suurten hiilidioksidipäästöjen leikkaamiseen

myös maailmanlaajuisesti voidaan sopia keppi ja porkkana menetelmän käytöstä niin että ilmastosopimuksen ulkopuolelle jäävien maitten ilmastovahingollisia tuotteita verotetaan ankarammin ilmastosopimusta noudattavissa maissa ja maanosissa

arvoisa puhemies

esimerkiksi itämeren saastumisen vähentämisessä päästiin merkittäviin tuloksiin rakentamalla suomalaisin voimin pietariin jätevesipuhdistamo

tämähän on ihan itsestäänselvä asia

arvoisa puhemies

muun muassa vuokrat nousevat kun ei kysyntä ja tarjonta asunnoissa ole tasapainossa

niin kivihiili kuin puu ja pöly nostavat ylempään ilmakehään paljon pienhiukkasia jotka kulkeutuvat jäätikön ylle tummentaen sitä